ei tämä ollut osoitus yhteenkään edustajaan täällä sen enempää mutta kun sitä kysyttiin niin vastaan

arvoisa puhemies

se kertoo tämän ongelman laajuuden hyvin konkreettisesti

tässä edistyksellisimmässä mallissa rohkea suomi haetaan monia eri vaihtoehtoja tulevaisuuden liikenneinvestointien rahoittamiseksi ja annan kyllä tukeni tälle kehitykselle ja tutkimiselle myöskin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävä energiakokonaisuus on mielestäni erinomaista jatkoa hallituksen politiikalle millä turvataan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus

tämä käsiteltävä asia useat jo tehdyt päätökset ja tulevat päätökset antavat perustaa sille että suomessa kannattaa tulevaisuudessakin yrittää teettää työtä ja tehdä työtä eikä vain tulevina vuosina vaan myöskin tulevina vuosikymmeninä

tällä viikolla tehtävä päätös on selkeä vastaus siihen miten hyvin suomessa halutaan turvata kotien tarpeet teollisuuden toiminta vähentää päästöjä ja ennen kaikkea hoitaa sitoutumisemme eun ilmastopakettiin

ymmärrän hyvin sen että jokainen voi omilla toimillaan auttaa ilmastoa energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä mutta sitä ennen meidän pitää pystyä ratkaisemaan energian saannin perusasiat

arvoisa rouva puhemies

palaan vielä ed

saarisen joka ei ole salissa parikin kertaa esiin nostamaan asiaan jossa hän viittasi että muutama liikemies ohjasi edellisiä vaaleja ja sen jälkiseurauksia

tulevaisuutta ovat muun muassa monet uudet lämmitysmuodot tai vaikkapa kehitteillä olevat sähköautot ilmaston kannalta välttämättömiä kehityskohteita mutta tulevat vaatimaan myöskin sähköä

hän puhui niin kuin hyvin usein vasemmalta puhutaan julkisten palveluiden ulkoistamisesta vaihtoehtojen lisäämisestä tai yksityistämisestä peikkona

arvoisa puhemies

ei suoranaisesti kuulu tähän ratkaisuun mutta tasavertaisuuden periaatteen mukaisesti on huomioitava se että maailmassa on edelleen miljardi ihmistä ilman sähköä

lahdessa paikallinen aviisi kävi läpi paikallisten sdpn edustajien puoluekokousaloitteita ja siellä oli yksi aloite jossa vaadittiin ehdotonta kieltoa terveyspalveluiden yksityistämiselle

ei pystytä ratkaisemaan edes kotimaista sähkö ja energiaongelmaa pelkästään sillä että kehitetään ainoastaan uusiutuvaa energiaa ei tuulivoimalla ei aurinkoenergialla ja kaikkea muutahan ydinvoiman vastustajat vastustavatkin

puoluehallitus otti siihen kantaa ja valmisteli teidän puoluekokoukseenne ehdotuksen jossa tämä aloite hylättiin koska sitä pidetään hyvänä vaihtoehtona palvelujen tuottamisen laajentamisena ja niiden turvaamisena tulevaisuuteen

ilman että tässä maassa olisi halu tehdä työtä halu yrittää ja halu omistaa on turha keskustella julkisten palveluiden tulevaisuudesta

suomi onkin viisaasti sitoutunut vähentämään päästöjään radikaalisti seuraavien vuosien aikana joten tavoitteena on korvata vanhanaikaisia saastuttavia sähköntuotantotapoja

arvoisa puhemies

vientipainotteisen teollisuutemme menestys on koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille elintärkeä

minua on kummeksuttanut tämän iltapäivän aikana useammassa puheenvuorossa esitetty kommentti siitä että eihän tällä estetä yrityssalaisuuksien luvatonta käyttöönottoa tai ei estetä ammattitaitoisen rikollisen toimintaa

maassamme on lukuisia merkittäviä yrityksiä joiden kilpailukyky kärsii jatkuvasti siitä että ne ovat riippuvaisia kalliista markkinasähköstä

joillakin jopa sähkökulut ovat olleet suuremmat kuin henkilöstökulut ja päästökaupan myötä markkinasähkön odotetaan edelleenkin kallistuvan

jos tältä pohjalta mietitään lakien asettamista tuleeko siitä aukoton niin tämähän asettaa koko lakien asettamisen aivan uuteen valoon

viime kädessä on kyse niin kuin tänään useimmissa puheenvuoroissa on tullut esille suomalaisesta työstä ja työpaikoista

siksi kuulun niiden joukkoon jotka eivät täysin ymmärrä vasemmistoliittoa joka on tekemässä mielestäni karhunpalveluksen teollisuuden työntekijöille vastustamalla ydinvoimaa

ei tämmöinen laki ole ongelma ihmiselle joka toimii yhteiskunnan pelisääntöjen ja työpaikalla sovittujen pelisääntöjen mukaan

suomessa on kymmeniä kuntien ja kaupunkien omistamia sähköyhtiöitä jotka tarvitsevat omaa sähköntuotantoa voidakseen tarjota kuluttajille sähköä kohtuuhinnalla myös tulevina vuosina

ydinvoima on niille yksi mutta päästöttömyytensä ja vakaahintaisuutensa vuoksi merkittävä sähkönhankintakeino tulevina vuosina

arvoisa puhemies

uskon että kansanedustajakollegani näkevät metsän puilta tässä päätöksessä tulevana torstaina

kun on kuunnellut tätä iltapäivän debattia niin siitä tulee mieleen vanha sanonta että luulisin että joku tarkoitus on luojalla ollut siinä että se on antanut meille kaksi korvaa ja yhden suun

ihmettelen suomen sosialidemokraatteja en niitä demareita jotka ovat eduskunnasta ja pitkistä ministerintehtävistä siirtyneet muualle vastuullisempiin tehtäviin

heidän ei tarvitse miettiä enää niin paljon politiikkaa vaan he miettivät suomalaisen henkilön etua ja euroopan ja euroopan unionin vakautta myöskin tulevaisuuteen

sen sijaan eduskuntaryhmä ei katso mielestäni tässä asiassa suomalaisen kansakunnan etua vaan yrittää jopa rakentaa perussuomalaisten viitoittamaa tietä kohti tulevaa kevättä

olen kahden vuosikymmenen ajan kunnallispolitiikassa tottunut luottamaan toiseen suureen vastuulliseen valtuustoryhmään eli sdphen

nyt tämä sama trendi joka täällä on ollut havaittavissa on levinnyt myöskin lahteen mistä osoituksena oli esimerkiksi viime maanantaina meillä kun yhdessä ryhmien välisen neuvottelun jälkeen sovittu budjetti aukesi sdpn toimesta lähes miljoonalla eurolla

varokaa vaan että ei käy tällä valitulla tiellä niin että kannatusprosentit laskevat alle kriisivaltioiden lainakorkojen prosentin

asiantuntijat joita arvostan hiukan enemmän kuin täällä talousasiantuntijoiksi itseänsä tituleeraavia ovat yksimielisesti olleet tukemassa hallituksen linjausta

lohdutus mielestäni on se että suomen kansa on elänyt vuosikymmenien aikana paljon vaikeampiakin aikoja ja myös silloin he ovat voineet luottaa siihen että tästä maasta löytyy paljon johtajuutta ja johtajia jotka seisovat eturivissä eivätkä siirry parvekkeelle huutelemaan silloin kun on hädän aika

näin ollen hyvät vastuuta kantavat ministerit ja vastuuta kantavat edustajakollegat eun talouskriisiin pitää suhtautua kaikella vakavuudella niin kuin on tehtykin ja sen kanssa pitää olla jatkuvasti valmiudessa ja hereillä

mutta se on aivan varma asia että aina on vastuunkantajat loppupelissä kuitenkin palkittu ja he ovat myöskin tulleet saamaan ansaitun kiitoksen ja niin uskon että käy tässäkin niille jotka huomenna tekevät vastuullisen päätöksen

arvoisa herra puhemies

täällä on käytetty jo äärimmäisen paljon samansuuntaisia puheenvuoroja eli jokainen on huolissaan siitä että vanhustenhuolto oikeasti tässä yhteiskunnassa pelaa

lahden kokoinen kaupunki suomessa mielletään jos ei nyt ihan suurien niin ainakin keskisuurien kaupunkien joukkoon ja minulla on muistakin kaupungeista erinomaista kuvaa siitä että ainakin meillä kokoomuslaisilla yhteistyö sosialidemokraattien kanssa uusien toimintatapojen etsimisessä on pelannut hyvin ja sitä on muun muassa lahdessa toteutettu myöskin vanhustenhuollon sektorilla johon kohta palaan

siksi pelonsekaisin tuntein kuuntelin muun muassa täällä ed

tällainen ajatusmaailma ei pelkästään vanhustenhuollon osalta vaan kaikessa muussakin palvelutuotannon järjestämisessä on minusta äärimmäisen huolestuttava ajatusmalli

sellainen toive mikä tässä on ajatuksissa herännyt oikeastaan vahvistui tämän kyselytunnin aikana kun eri ministeriöiden hallinnonalan vuorovaikutusta kansanedustajien ja ministerien välillä olisi varmasti tarpeen enemmän käydä ja nämä ministerikohtaiset esittelyt täällä ovat olleet valitettavan lyhyitä jolloin ehkä moni edustaja on kokenut että ei ole päässyt siinä hallinnonalassa vuorovaikutukseen ministerin kanssa niin kuin olisi halunnut

mielestäni tärkeätä olisi että kaiken synkistelyn ja epämiellyttävien esimerkkien sijaan keskustelussa oikeasti voitaisiin visioida vaihtoehdoista ja onnistuneista toteutuksista joita on tehty

omassa lyhyessä puheenvuorossani aion vielä palata päivällä esillä olleeseen liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan

eikö näitä hyviä kokemuksia pitäisi yhdistää ja jalostaa niitä edelleenkin laajemmin myöskin peruskuntien käyttöön

toinen asia on myöskin se että niin eilisessä kuntatalouskeskustelussa kuin ylipäätänsä koko budjetin lähetekeskustelussa ovat mielestäni liikaa vaikka eurot tätä järjestelmää ohjaavatkin puheenvuorot ja ratkaisumallit olleet verotuksen ja lainanoton puolella

tämä ei tarkoita suinkaan sitä että niitä nyt löydettyjä ja tutkimuksilla todettuja epäkohtia peiteltäisiin ei todellakaan

sen sijaan vähemmälle ovat jääneet huomiot toimintatapojen ja järjestelyjen menettelytapojen uudelleenharkinnassa niin kuntatasolla kuin myöskin valtionhallinnon tasolla

toivakka ryhmäpuheenvuorossa viittasi on yksi minusta ihan merkittävä innovaatio päijät hämeen palvelusantra joka tarjoaa palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän omaisilleen kotona asumista tukevissa palveluissa

olisi mielenkiintoista ja ehkä hedelmällisempää myöskin paneutua enemmän siihen kuinka uudella tavalla voisimme järjestää palveluita muun muassa kun kuntapalveluihin on jatkuvasti puheenvuorosta toiseen vaadittu lisää rahaa

puhelinpalveluvälityskeskuksen toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä välittämällä tietoa yritysten ja kolmannen sektorin palveluista joita vanhustenhuollossa voidaan hyödyntää

liikenne ja viestintäministeriön pääluokan kohdalla keskusteltiin päivällä muun muassa autokatsastuksista ja niiden hinnoittelun ongelmista

se on minusta hyvä esimerkki siitä että palveluverkosto ja palvelun tuotantomallit eivät ole vielä loppuun asti kehitettyjä niin kuin täällä todettiin että sen kun vain toimitaan

lähtökohtaisesti olen sitä mieltä että on hyvä että kilpailu aikanaan avattiin ja vaihtoehtoja markkinoille tuli

onko sellaista mahdollisuutta harkittu että katsastusaseman perustamiseen liittyvää lainsäädäntöä avattaisiin ja avaaminen tapahtuisi siltä osin että kun ymmärrettävästi raskaan ajoneuvokaluston katsastusvalmiuden ylös rakentaminen ja ylläpito on yksityiselle yrittäjälle helposti liian iso kynnys taloudellisesti lähteä mukaan niin tässä voitaisiin lainsäädäntöä uudistaa ja asiaa helpottaa siltä osin että raskaan kaluston katsastukset keskitettäisiin tai vaihtoehtoisesti yksityinen katsastusasema voisi tehdä vaikkapa raskaan kaluston korjaamoiden kanssa tiloista kumppanuussopimuksia

palveluseteli joka täällä on nyt herättänyt keskustelua on yksi osoitus siitä että vaihtoehtoja tuomalla vaihtoehtoja rakentamalla voidaan tuoda asiakkaille sellaisia palveluita joita ei pelkästään julkinen puoli yksinään voi toteuttaa

eli että yrittämiseen lähtemisen kynnystä saataisiin alaspäin ja katsastusasema voisi erikoistua henkilöautokatsastukseen jolloin yhä useampi voisi lähteä tälle sektorille yrittämään ja näin saataisiin kilpailua lisää

se ei tarkoita sitä että esimerkiksi palveluseteli tai yksityinen palveluntuottaja olisivat jotenkin poissulkemassa julkista sektoria ei suinkaan mutta ne tuovat sen oman vaihtoehtonsa

siksi kannatan aivan sydämestäni niitä hankkeita joita on hallitusohjelmaan kirjattu ja joita molemmat täälläkin tänään esiintyneet ministerit ovat omalla sektorillaan olleet viemässä eteenpäin

on tärkeätä mielestäni ehkä välttämätöntä että ministeriö ja valtioneuvosto hallitus elvytyseuroja kohdistaessaan asettaisi etusijalle ohi alueellisuuden vipueurojen työllisyyden välittömän merkityksen

tässä tietenkin nousee kysymykseksi mielletäänkö esimerkiksi insinöörityö infran suunnittelussa elvyttäväksi työksi

sellainen insinöörityö mielestäni kyllä on sitä jos suunnittelun kohteena on yhteiskunnan kannalta merkittävä infraratkaisu

siitä on jo hallituksen ensimmäisessä elvytyspaketissa erinomaisia esimerkkejä olemassa

tuossa aiemmin ed

mutta kun tiedämme sen että sakn ja sdpn välit ovat olleet hyvin läheiset niin tekee mieli tietenkin kysyä kumpi vie ja kumpi vikisee ja onko sdp myöskin tässä sakn linjauksessa mukana

kun kuuntelin ryhmäpuheenjohtaja filatovin puhetta niin tuli mieleen vanha ajatus siitä että värillä on edelleenkin väliä

ideologisia eroja löytyy

koko iltapäivän keskustelun aikana on suuri huoli ollut siitä kuinka paljon kunnat ja julkinen hallinto tulevaisuudessa työllistävät kun isoin asia olisi se että me pohtisimme mikä on suomalaisen yritysmaailman tulevaisuus kun jonain päivänä tästä lamasta noustaan ylös

ainoastaan sieltä saadaan kestävää työllisyyttä tähän yhteiskuntaan

sähköisen viestinnän tietosuojalain käsittely eduskunnassa on mennyt normaalisti laajan ja perusteellisen valiokuntakierroksen kautta mutta muu onkin ollut sitten enemmän ja vähemmän epänormaalia

on varmasti niin että on lukuisa joukko valmistelussa olevia lakeja joiden varsinaisen sisällön hahmottaminen saattaa joskus tuntua hiukan hankalalta

lain nykyisen sanamuodon mukaan yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyoikeushan on suhteellisen vapaata kun kysymys on käyttöä koskevien väärinkäytösten selvittämisestä

lakiesityksen ympärillä kohistiin jo sen käsittelyn ollessa menossa muun muassa perustuslakivaliokunnassa on tulkittu muun muassa että laki nostaa yritykset ja yhteisöt viranomaisten yläpuolelle

en palaa siihen enää vaan siitä ovat jo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tänään hyvin selkeästi täällä myöskin edustajia valaisseet

valmistelussa arvioitiin myös mahdollisuutta antaa väärinkäytösten selvittäminen yksin poliisin tehtäväksi

niin kuin liikenne ja viestintävaliokunta esittää jos poliisin toimivaltuuksissa on puutteita tai epäselvyyksiä tulee ne myöskin pikaisesti selvittää

arvoisa puhemies

talousrikollisuus on puolestaan lähes aina suunnitelmallista kun taas esimerkiksi väkivaltarikollisuus tai näpistykset tai muut vastaavat saattavat johtua ja syntyä hetken mielijohteesta

olen täysin vakuuttunut siitä että tämä laki lisää suunnitelmallisen talousrikollisuuden kiinnijäämisriskiä ja toimii näin myöskin ennalta ehkäisevänä elementtinä

väitteet mitä täällä on päivän aikana useammissa puheenvuoroissa kuulunut että eihän tällä estetä yrityssalaisuuksien luvatonta käyttöönottoa eivät voi olla peruste sille että joku laki jätettäisiin säätämättä

niin aukottomaksi lakia ei saada ja niin kuin aikaisemmin jo totesin täällä ei laki yksinään ole lisäämässä rehellisyyttä jota vielä tarvitaan kuitenkin tässä yhteiskunnassa

en usko että tämä nyt säädettävä laki on rehelliselle ihmiselle joka noudattaa niitä pelisääntöjä mikään ongelma

arvoisa puhemies

suomi ei mielestäni elä tänä päivänä eikä tulevaisuudessa yrityssalaisuuksien vuotamisesta ei luvattomasta käytöstä eikä varastamisesta vaan suomi elää tehdyn työn tuloksista

ei suomi elä myöskään siitä että huudellaan tai lain kirjaimen epätarkoilla tulkinnoilla pelotellaan ympäristöä vaan suomi elää edelleenkin rehellisestä työstä

tähän loppuun

olisi varmaan tutkivan journalismin paikka siinä mikä ajaa lain käsittelyn kalkkiviivoilla määrätyt tahot julkisuuteen erilaisilla väitteillä tai painostuspaljastuksilla

se olisi toimittajillekin turvallinen kohde koska minun mielestäni lakiesityksessä vahvistetaan lähdesuojaa entisestään

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin on todettava kai se perusasia

toivon mukaan edelleen kaikesta huolimatta sdp on sen näkemyksen takana että eu ja euroaika on ollut lähtökohtaisesti suomelle hyvää aikaa

euron arvo dollaria vastaan on hiukan vaihdellut mutta uskon silti että se on pysynyt vakaampana kuin jos meillä olisi ollut edelleen oma valuutta

nyt tässä tilanteessa on kyse siitä että tämä vakaus joka meillä on ollut on turvattava ja tämän turvaamisen edessä olemme nyt koko joukko täällä

se vaatii ainakin kahta painopistealuetta eli akuuttia reagoimista päivittäisiin jatkuvasti muuttuviin kansainvälisiin paineisiin sekä puuttumista akuutteihin kansallisiin ongelmiin

ymmärrän poliittisen paineen ymmärrän kiusauksen ratsastaa sellaisilla niityillä missä voisi mahdollisesti kasvattaa suosiota mutta onneksi täällä on kuitenkin enemmistö niitä jotka katsovat vastuullisesti eteenpäin

toiseksi yhtä tärkeätä on rakentaa sellaista perustaa millä suomi selviää tulevien vuosien muutospaineista

on perusteltua kantaa huolta työttömistä perusteltua kantaa huolta leipäjonoista perusteltua kantaa huolta sairaista ja avuntarvitsijoista

mitä se auttaa jos me päivästä toiseen luettelemme täällä lukuja numeroita niistä ongelmakohdista mutta samaan aikaan ei ole kuitenkaan esittää konkreettisia toteuttamismalleja näiden lukujen pienentämisestä

ehkä silmiinpistävintä on ollut niin kuin täällä on todettu tämän päivän keskustelussa että vaihtoehdot ovat olleet joko uudet vaalit tai pääomaverotuksen progressiivinen nosto

tänään on lähes hapen loppumisen rajoille asti paasattu opposition suunnalta että hallitus ei tee yhtään mitään hallitus vain odottaa

luulen että kun syksy koittaa niin ei liike pääsee jälleen elementtiinsä tässäkin salissa vastustamaan yhtä jos toista uutta esitystä

en usko että laulamalla muutosvastarinnan kevyitä kesäsävelmiä matka paljon yhteiskunnan kehittämisessä joutuu